pidemmät siirtymäajat ehkä lievennyksiä tulee jos tulee mutta minä haluan niin kuin tuli esille meidän ryhmäpuheenvuorossammekin että suojataan vesistöjäkin ja sen me voimme tehdä tämän kautta

se on johdonmukainen ja se ottaa tukea meidän hallitusohjelmastamme joka sanoo kuten edustaja östman myös sanoi että hallitus tukee edelleen turkistuotannon kehittämistä vastuuta tuntevana elinkeinona

aivan kuten ensimmäinen allekirjoittaja edustaja sankelo sanoi on tehty ja tulee tehtäväksi suuria investointeja nimenomaan suurentamalla häkkikokoa